nyt se kuitenkin on hajonnut ja yksi niistä kunnista on kokonaan yksityistämässä oman perusterveydenhoitonsa aivan rääkkylän malliin

miksi se malli ei toiminut siellä

oletteko te hyväksymässä sen periaatteen johonka paras hankkeessa törmättiin että kun kuntayhteistyötä kehitetään niin se äänimäärä siellä yhteiselimessä tulee sen mukaan millä kunnalla on enempi väkeä asukkaita ei hehtaarien mukaan vaan asukkaiden mukaan

eli onko keskusta luopumassa tästä jo asiaan niin että jäimme

täällä edustaja heinonen ja myös edustaja koskela nostivat esille tämän lain perimmäisen tarkoituksen eli sen mikä motivaatio meillä itse kullakin ja ylipäätään kuluttajilla on siihen että me lajittelemme siellä kotona sen jatkuvasti lisääntyvän pakkausmäärän joka tulee meille joka ikinen kauppareissu

se motivaatio tarkoittaa sitä että todella käy jouhevasti arkipäivässä tämä pakkausjätteen keräilyyn osallistuminen ja se tarkoittaa myös sitä että me tiedämme että sen jälkeen kun me olemme pudottaneet sinne omaan keräilypisteeseen sen pakkausjätteen niin se menee sitä oikeata reittiä jota pitää mennä jatkokierrätykseen

tämän jätelain tarkoitus on tässä mutta nyt tällä kertaa arvoisa puhemies on kysymys siitä että haetaan siirtymäaikaa lisää koska eri tahot eivät ole monista eri syistä voineet valmistautua siihen että laki astuisi voimaan jo ensi keväänä

tämä oli aika vaikea paikka koska kunnalliset toimijat olivat sitä mieltä että siirtymäaika lisää nyt kuntien velvoitteita ja taas pakkausalalla koettiin että siellä ei ole riittäviä valmiuksia vielä

ilmeisesti on niin että syyllistää ei käy ketään vaan kukin taho on nyt yrittänyt toimia sen eteen parhaansa mukaan että tämä laki saataisiin käytännössä voimaan

valiokunta sitten päätyi pitkällisen kuulemisen ja harkinnan jälkeen siihen että tähän siirtymäaikaesitykseen on syytä ryhtyä

tässäkin tapauksessa valiokunta sai mahdollisuuden sekä ympäristöministeriön virkamiehiä että näitä asianomaisia eri tahoja kuulla yhtä aikaa kahteenkin otteeseen ja kyllä minä haluan uskoa myös siihen että yhteiseen pöytään nyt jatkotyön aikana saadaan sekä nämä tuottajavastuulliset tahot että myös kuntien jätetoimijat ja niin että laki sitten siirtymäajan jälkeen astuu voimaan kuluttajien parhaaksi

minä haluaisin nyt kuitenkin sanoa ihan oman kotiseutuni helsingin seudun ympäristökeskuksen toiminnasta sen että hsy niin kuin muutkin kunnalliset toimijat on hoitanut asiaa hyvin ja sen pitää olla tässä mukana kun tätä jatkokeskustelua käydään

kyllä kuulin kymmenistä erilaisista keskustelupuheenvuoroista että tämän kanssa voidaan elää tämä on ihmisen mittainen linjaus

ja on tärkeätä että nyt tätä siirtymäaikaa ei käytetä siihen että istutaan tumput suorana vaan todella yhteistuumin viedään asiaa eteenpäin ja kunnioitetaan myös sitä kuntien tähän mennessä

yleiskeskustelu on että eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön mietin mutaisen lakiehdotuksen tekemää työtä

oli upeata olla siinä kyydissä mukana suomea vietiin eteenpäin

nyt tämä pääministeri kataisen hallitus haluaa jatkaa siltä pohjalta joka lanseerattiin silloin keskustapuolueen johdolla eli vahva elinvoimainen peruskunta

täytyy sanoa että hallitus ansaitsee kiitoksen kuntia on kuultu ja nimenomaan siitä että tässä annetaan nyt kasvot sille missä käytetään rahaa ja missä on vastuu palveluiden järjestämisestä kansalaisten suuntaan

eilen sosiaali ja terveysturvan keskusliitto julkaisi kansalaisbarometrin joka kertoi että puoli miljoonaa suomalaista kokee itse voivansa huonosti

näissä olosuhteissa elävät myös tuhannet lapset joiden kasvuympäristö on turvatonta ehkä alakuloista masentavaa

eikö olisi syytä kuitenkin miettiä sitä että ennen kuin huostaanottoon päästään sitä edeltää kuukausia ehkä vuosia jatkunut lapsen koko tulevan elämän kannalta merkityksellinen turvattomuus ja epävarmuus

ennalta ehkäisevä perhetyö on vanha kunnon työmuoto joka on ollut käytössä kuntien sosiaalitoimessa

mutta kysyn nyt ministeri kiviniemi teiltä missä aikataulussa hetemäen työryhmän työ on eduskunnan käytettävissä

ja sitten seuraava asia tämä terveydenhoitolaki

mitkä ovat näiden isojen asioiden aikataulut

akaan penttilä lähti jo hän puhui kymmenen vuoden takaisesta tilanteesta että meillähän jo nyt pääkaupunkiseudulla helsingin espoon vantaan ja kauniaisen alueella on tämän vuoden alusta alkaen mahdollisuus siihen että vanhemmat voivat vapaasti hakea päivähoitopaikkaa yli kuntarajojen

se ei ollut yksimielinen käsittely ja vähemmistöön jääneiden mielestä aluehallintouudistus viedään liian kovalla vauhdilla eteenpäin

erityisesti mielestämme olisi tullut selvittää ympäristöhallinnon itsenäisyyttä työsuojelukysymyksiä liikunta sivistys opetustoimen asemaa ja kansalaisen oikeusturvan kannalta tätä kokonaisuutta eli ottaa aikalisää

esitimme silloin hylkäystä

nyt on sen periaatteen mukaisen täytäntöönpanolainsäädännön käsittely ja eduskunnan hallintovaliokunta oli lähes mahdottoman tehtävän edessä

tästä on hyvä jatkaa nimittäin valtionosuuksien nostamisen tie ei onnistu enää niissä kunnissa kuten tämä nivala esimerkki kertoo

täytyy kyllä nyt erittäin suuri huoli osoittaa juuri tähän kohtaan koska kyllä nämä vahvemmat kunnat pystyvät paremmin huolehtimaan myös ammattitaitoisen henkilöstön saamisesta näihin ihmisten tarvitsemiin palveluihin

kyllähän se on niin että kansakunnan henkistä tilaa mitataan sillä kuinka me hoidamme niitä ihmisiä joiden ääni kuuluu yhteiskunnassa kaikista heikoimmin

vaikka te epäilette että laki ei sinänsä tuo ratkaisua näihin inhimillisiin ongelmiin niin peräänkuulutan sitä että te nyt valmistelisitte tämän lain tälle eduskunnalle koska te olette siihen sitoutunut

me emme tiedä ketkä jatkavat missäkin puolella aitiota ensi kaudella

voisiko ajatella että toisitte sen lakiehdotuksen tälle eduskunnalle ja sitten vielä niin että tähän hoito osuusarvioon laitettaisiin liittyen vielä oma näkökulmansa koska erittäin huonokuntoiset vanhukset omaisineen odottavat hädissään sitä kuinka pärjätään päivästä toiseen

tämä on kestämätön tilanne

ministeri katainen minä olen hyvin huolestuneena kuunnellut tätä keskustelua

etenkin vielä kun pääministeri oli paikalla olisin kyllä toivonut että hallituksen suunnalta nyt kerrottaisiin joku näköala siihen onko suomella varaa jättää pysyvästi tällainen olotila vallitsevaksi

vanhuspalvelulain toimeenpanossa hallitus korostaa hyvällä tavalla vanhuksen omatoimisuuden edistämistä

kuitenkin monta kertaa kuulee siitä että vanhus tai hänen omaisensa on huolissaan siitä johtuuko vanhuksen aktiivisuuden puute siitä että hänellä on liian raskas lääketaakka

usein käy niin että etenkin pitkäaikaissairaille ihmisille vuosien mittaan kertyy sellainen lääkekokoelma jota ehkä ei ole kokonaisuutena tarkisteltu

ministeri risikko minä muistan että teidän ministeriaikananne ainakin silloin käynnistyi joku fimean kokeilu jossa haettiin farmakologian asiantuntijan ja lääkärin kanssa yhteisiä varma onko liikenneasiantuntijalääkärin kanssa yhteistuumin vanhuksen lääkitystä sellaiseksi että saatiin tuloksia nimenomaan vanhuksen aktiivisuuden ja semmoisen elinvoiman lisääntymisestä väsymyksen lieventymisestä

tässä eivät uudet ideat auta tähän tilanteeseen vaan sitä parantaa ainoastaan se toinen ammattitaitoinen hoitaja joka tulee jakamaan sitä työtä

miksi ette tuo sitä lakiesitystä jo ensi keväänä eduskuntaan

onko nyt käymässä niin että keskustapuolue jättää ministeri risikon tämän lakiasian kanssa yksin kuten eräässä toisessa terveydenhoitoon liittyvässä asiassa

vahva peruskunta joka pystyy huolehtimaan asukkaidensa hyvinvointipalveluista on se käsite joka keskustapuolueen johdon alla hyväksyttiin paras hankkeeseen

tämä hallitus jatkaa nyt sitä työtä aivan sillä samalla periaatteella ja ottaa sen keskeneräisen työn nyt vastuulleen

sehän on anarkismia että keskusta on mukana antamassa tällaista viestiä että eduskunnan ensi viikolla hyväksymää lakia ei tulisi nyt noteerata

kysymys on nyt siitä miten käy niille kunnille jotka nyt ovat taloutensa tai palvelujen järjestämisen suhteen todella hätää kärsimässä

tämän vuoden alussa on käynnistynyt helsingin sipoon ja vantaan yhteinen yleiskaavatyö jolla tullaan nämä östersundomin kaavoituksen linjaukset jo tämän vuoden aikana pääosin tekemään

tämän yleiskaavatyön ja koko kansallispuiston keskeinen tehtävä tulee olemaan etelärajauksen ja kansallispuiston suhde asumiseen tulevan asumisen mahdollistamiseen

helsingin kaupunki on sitoutunut omalta osaltaan tähän kansallispuistoon jo silloin kun sipoon liitoksista päätettiin ja se on kaupungin strategioissa

kun vantaa sipoo ja helsinki ratkovat tätä yleiskaavakäsitettä niin uskon että on sitten hyvä juuri samassa vaiheessa nostaa esiin tämän puiston eteläpuolen eheyttämiskysymykset ja toisaalta nämä laajentamismahdollisuudet ja mahdolliset maanvaihdot jotka ovat nousseet täällä isoksi haasteeksi keskusteluissa ja myös ministeri nosti ne esille

mahdollistaa asuntorakentaminen tälle alueelle ja myös siten että perusratkaisu liikenteessä on raideratkaisu joka tietyllä tavalla rytmittää alueen käyttöä asumisen lisäämiseen

vielä haluan korostaa sitä että kun tämä on tiiviillä alueella niin se edellyttää että opastus alueella tulee olemaan tehokasta ja metsähallituksella tulee olla riittävät resurssit myös tähän puoleen satsata

arvoisa puhemies

en tässä ehtinyt kun olin kunta asioihin perehtymässä tuossa toisessa tilassa kaikkia puheenvuoroja kuunnella mutta haluaisin sanoa että lieköhän nyt tuo juhannusyön usvainen hämärä sekoittanut keskustapuolueen ja perussuomalaisten asiakirjapinon

nimittäin kuulkaa nyt se puheenvuoro joka keskustalla oli ryhmäpuheenvuorona ei kyllä kertonut tästä jyrki kataisen hallituksen hyvästä ohjelmasta

tämä ohjelma on ihan eri maailmasta kuin se mistä puheenvuorot käytettiin ja minä haluaisin korostaa että minä uskon vakaasti että hallitus tulee toimimaan niin että eriarvoisuus vähenee ja tasa arvo edistyy tässä maassa

erityisesti minä toivon työministeri ihalaiselle voimia pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa ja toivon että hallitus tekee nyt hyvin pikaisesti jo alkusyksyyn mennessä suunnitelman siitä kuinka muun muassa tämä kuntakokeilu käynnistyy

useat tutkimukset osoittavat että terveyserot kasvavat ja ovat kymmenen vuoden aikana kasvaneet koko ajan niin että tällä hetkellä hyvä mittari on miesten odotettavissa oleva elinikä

ensimmäisen kerran minä uskon siihen että kun hallituksen ohjelmassa lukee että kunnille taataan riittävä rahoitus niin tämä hallitus tulee sen tekemään

tätä ei enää selitä tupakka ja alkoholi tai elämäntavat vaan nimenomaan ihmisen sosioekonominen asema

budjettikirjasta ei löydy suoraa vastausta mutta muistelen ministeri risikko että viime kaudella jo tästä kovasti kannettiin teidän kanssanne yhdessä huolta

onko nyt hallituksella tällainen sanotaanko ote tähän että näette yksityiskohtien ohella tämän ison kokonaisuuden että voimme pysäyttää terveyserojen kasvun

ministeri katainen te sanoitte että hallitus haluaa rakentaa hyvää tulevaisuutta suomelle

siitä tulevaisuudesta uhkaa kuitenkin tulla yhtä repaleinen kuin tämä salikeskustelu koska hallitus nyt esityksellään heikentää kuntien kykyä pitää huolta kansalaisista

ne ovat hyviä mutta niistä puuttuu rahoitus

jos kunnat eivät kykene huolehtimaan ihmisistä niin silloin eriarvoistaminen jatkuu ja se ei ole kai sitä suomea jota hallitus haluaa rakentaa

miksi nyt kuntien sosiaali ja terveydenhoidon menoihin ei esitetä riittäviä valtionosuuslisäyksiä

ja toinen kysymys

tämä korotettu yhteisöverotuotto osuus kunnille aiotaan lakkauttaa ensi vuonna

vielä sanon tästä maanvaihtokysymyksestä että on hyvä nyt ympäristöministeriön liittoutua tähän eduskunnan rintamaan ja ehkä me saamme yhdessä niskalenkin tämä hyvä käsite on lanseerattu tällä eduskunnassa valtiovarainministeriöstä ja senaatti kiinteistöistä

tämän hyvän keskustelun ja iloisen kiittelevän keskustelun lisäksi vielä ed

nimittäin söderman ja salolainen ovat olleet ennen kuin tämä lähti liikkeelle ministeriössä sellainen kansanedustajapari että heitä ei ole ollut kiva lähestyä käytävällä ellei ole ollut valmis sanomaan että kannatan sipoon kansallispuistoa

vaikka tämä sali on aika tyhjä niin sanoisin että tämä lakimuutos koskee kuitenkin yli miljoonaa ihmistä suomalaista mutta kun tämä on ollut riidaton sitä on valmisteltu kaksi kolme vuotta hyvin aktiivisesti pääkaupunkiseudun kuntien yhteisissä neuvottelupöydissä joissa ed

eli kysymys on helsingin seudun yhteistyövaltuuskunnan ytvn lakkauttamisesta ja lakimuutoksesta joka mahdollistaa ytvn nykyisten tehtävien jätehuollon ja osan liikennehuollosta järjestämisen kahden uuden kuntayhtymän toiminnan pohjalta

kun täällä on epäilty että opposition kansanedustajat eivät olisi helpottuneita tästä sopimuksesta niin minä kyllä sanon että todella tuli hyvä olo kun tekstiviesti sttltä tuli helpottunut olo niiden ihmisten puolesta satojen ihmisten puolesta jotka ovat kertoneet siitä ahdistuksesta ja väsymyksestä joka on eri puolilla erilaisilla työpaikoilla

eli helsingin seudun ympäristöpalvelut hsy ja helsingin seudun liikenne kuntayhtymä ovat nämä kaksi uutta kuntayhtymää jotka tällä lakimuutoksella tulevat perustetuksi

mutta tämä keskustelu täällä eduskuntasalissa ja se että pääministeri ei nyt suoraselkäisesti vastannut opposition välikysymykseen suoraan kyllä palauttaa ahdistuksen ja tuntuu siltä että jos me emme saa vastausta niin miten sitten ne ihmiset jotka ovat sinne nettiin vastanneet adressiin ja vaatineet vastausta selkeästi kyllä tai ei tämän kokevat

siellä jo valittiin ensi vuoden alusta toimiin keskeiset viranhaltijat ja johtosäännöt näille kuntayhtymille hyväksyttiin eli tämä tulee oikein sopivaan aikaan

taustalla on se että kun nykyisin vantaa ja espoo ovat liikenteen osalta jo myös käyttäneet ytv lakia siten että myös kuntien sisäinen liikenne on ollut mahdollista järjestää ytvn kautta tehdä nämä hankinnat niin nyt helsinki on tullut tähän mukaan

eli helsingin oma kunnallinen liikennelaitos sen liikennesuunnittelu ja bussipalveluiden järjestäminen siirtyvät tälle uudelle kuntayhtymälle

se on merkinnyt myös satojen ihmisten siirtymistä uusiin tehtäviin ja vaikka viime päivinä on ollut hiukan kirjoittelua ja mielipiteitä siitä että tässä olisi ollut hankaluuksia niin pohjimmiltaan kuitenkin tuntuu siltä että henkilöstö on sitoutunut näihin muutoksiin

yksi yksityiskohta helsingin osalta on vielä todettava eli se että metro ja raideliikenne jäävät edelleen helsingin kaupungin liikennelaitokselle ja tämä uusi liikennekuntayhtymä tulee in house periaatteella ostamaan näitä palveluita eli tavallaan on turvattu tällä in house periaatteella sopimuksin se että helsingin kaupungilla säilyy raideliikenne omana kunnallisena palvelunaan

on erittäin harmillista että siihen ei nyt saada näyttää siltä muutosta aikaan niin että voitaisiin poiketa sillä tavalla lupien voimassaoloajoista että se mahdollistaisi muiden kuin pääkaupunkiseudun ja kirkkonummen ja keravan liittymisen tähän yhteiseen liikennekuntayhtymään

kuten tässä on jo todettu niin yhtä tärkeää kuin että pääkaupunkiseudun liikenteen yhtenäinen suunnittelu ja liikenteen joustava josta verosta voitovuus

en joustavoitavuus tapahtuu olisi että seudun muut kunnat voisivat tulla tähän jo tällä vuosikymmenellä tai ensi vuosikymmenellä mukaan ja minusta nyt hidastuu tämä prosessi

mutta kaiken kaikkiaan vielä haluan sanoa että viime päivinä ja viikkoina kun on keskusteltu paljon siitä että pitäisi valtiovallan puuttua pääkaupunkiseudun kuntien asioihin ja tehdä jopa lainsäädännöllisiä velvoitteita kuntaliitoksille niin se on tietenkin yksi osa tätä keskustelukokonaisuutta mutta on syytä korostaa että sellainen yhteisymmärrys joka on löytynyt vesilaitosten liikenteen ympäristöyksiköiden yhdistämisen kautta on omalta osaltaan ollut luomassa luottamusta näiden kuntien välille ja niinpä sitten prosessit ovat käynnissä siihen suuntaan että kunnat omasta aloitteestaan jatkavat tätä tiivistyvää yhteistyötä ja ovat nimittämässä jo ensi viikolla työryhmiä joissa selvitetään myös kuntaliitosten hyviä ja huonoja puolia

pääkaupunkiseudulla on aina kavahdettu sitä että valtiovalta puuttuisi kuntien asioihin jollakin lainsäädännöllä ja sitä on syytä edelleen kavahtaa

tämä laki on hyvä

niiden pohjalta hallintovaliokunta teki kaksi lausumaehdotusta

kun tässä ensimmäisessä lausumaehdotuksessa edellytetään että seurataan tarkkaan uudistuksen vaikutuksia muun muassa kuntien välisiin kustannuksiin ja kun sanotaan muun muassa niin tämä tarkoittaa sitä että tulee myös arvioida toteutuuko kansalaisten yhdenvertaisuus niin että he saavat ne palvelut samanvertaisesti kuin uuden kunnan muutkin asukkaat

toinen kysymys on tämä itsenäisesti asuvien ja avohoidossa olevien ihmisten asema johonka perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota

ja kuten täällä ovat jo toisetkin edustajat todenneet niin tulee arvioida jopa lainsäädäntömahdollisuuksia tarkistaen sitä onko syytä jatkaa tämän kotikuntalakipaketin valmistelua nimenomaan huomioiden tämä avohoidossa olevien ihmisten asema

tähän sosiaali ja terveysvaliokunta omassa lausunnossaan olisi lähtenyt nyt jo mukaan mutta on realismia ajatella että nyt lähdetään liikkeelle siitä mikä on tämä lakiehdotus

hyvä että ministeri arhinmäki totesi että hallitus tiedostaa nyt tämän kirjastojen lainauskorvausasian saattamisen lähemmäksi pohjoismaista tasoa välttämättömäksi

onneksi nyt hallitus ottaa vakavasti eduskunnan tahtotilan

kirjastolaitos on yksi suomen peruskivistä ja sata miljoonaa lainaustapahtumaa vuosittain kertoo että suomalaisilla on vahva kiintymys kirjoihin ja lukemiseen ja jotta saamme tulevaisuudessakin varmistettua että meillä on korkeatasoista suomalaista kirjallisuutta niin se edellyttää nyt tämän kirjailijoiden tekijänoikeusasian hoitamista

vielä ministeri arhinmäelle vakava vetoomus siitä että hallitus toisi eduskunnalle sitoutuneen suunnitelman siitä kuinka tämä tason nostaminen tehdään ja sitten toisaalta vielä ihan kysyn ja toivon joka tapauksessa että opetus ja tietokirjastot otettaisiin tämän lainauskorvauksen piiriin

arvoisa puhemies

nyt tällä esityksellä joka on käsittelyssä ehdotetaan että lakiin tehdään muutoksia joilla pyritään sujuvoittamaan kaavoitus ja lupamenettelyjä ja parantamaan muutoinkin lain toimivuutta sekä osaltaan vaikuttamaan ilmastonmuutoksen hillintään

tässä lakimuutoskokoelmassa on joukko pykälämuutoksia joista toiset ovat laajempivaikutteisia ja toiset ovat yksityiskohtia ehkä suppeampivaikutteisia mutta tärkeitä

tämän muutoksen tarkoituksena on helpottaa pienimuotoista rakentamista kylissä kun muutoin rakentamiseen tarvittaisiin aina suunnittelutarveratkaisu

tämä muutos selkeyttää nykyistä lupamenettelyä ja edistää pienimuotoista asuntorakentamista kylien ja jo rakennettujen alueiden yhteyteen sekä vahvistaa maaseudun kylämuotoista asumista

luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen hidastamiseksi ja pysäyttämiseksi on tarpeen toteuttaa tavoitetta myös kaupunkiluonnon osalta

mehän tiedämme että kansalliset kaupunkipuistot tukevat olemassa olevaa suojeluverkostoa ja muodostavat merkittäviä ekologisia käytäviä kaupunkirakenteen sisältä sen ulkopuolisille alueille

kun omat rahkeet eivät riitä kunta ulkoistaa kaikki peruspalvelunsa pörssiyhtiölle

onko tämä se kehitys johonka meidän pitää näinä välivuosina sanotaanko alistua vai onko jotain tehtävissä niin että voisimme mennä apuun jo aikaisemmin

perustuslakivaliokunta hiukan sanotaanko kehotti ei määrännyt mutta kehotti toivoi että ympäristövaliokunta vielä selventäisi tätä kohtaa

ympäristövaliokunta päätyi kuitenkin asiantuntijoita kuultuaan ja pitkään harkittuaan toteamaan että valiokunnan saaman selvityksen mukaan säännöksellä on tarkoitettu kuitenkin muitakin kuin rakennettuja kaavalla suojeltuja ympäristöjä jotka tulisi voida edellytysten täyttyessä osoittaa puiston alueeseen kuuluviksi

valiokunta katsoo siten että pykälän selventäminen ei ole tarpeen koska kysymys voi olla sekä rakennetusta että rakentamattomasta kulttuuriympäristöstä jotka on kaavalla suojeltu

ehkä eniten keskustelua ja pysähtymistä valiokuntatyössä aiheutti lakimuutos joka koskee pääkaupunkiseudun kuntien yleiskaavan laadintatyötä

mehän tiedämme että pääkaupunkiseudulla joka tässä lakiehdotuksessa koskee helsinkiä espoota vantaata ja kauniaista on ollut hyvin pitkät perinteet vapaaehtoiselle yleiskaavatyölle ja sillä on saavutettukin merkittäviä hyötyjä

nyt kuitenkin tällä lakiehdotuksella halutaan kestävän kehityksen ja myös ilmastonmuutoksen hillinnän nimissä ehkä lisätä tehokkuutta tähän vapaaehtoiseen yleiskaavatyöhön ja ehdotetaan että tämä työ tulisi pakolliseksi

tähän pakollisuuteen ei laissa ehdoteta päivämäärää eikä tarkkaa alkamisajankohtaa ja sen valiokunta totesi omassa mietinnössään eikä tähän puuttunut

valiokunta korostaa omassa mietinnössään että tämän työn jatkuminen on erittäin tärkeätä ja että neljän kunnan pakollinen yleiskaavatyö ei saa hidastaa sitä kehitystä joka tähtää laajempaan yhteiseen näkemykseen koko seudun kehittämisestä

valiokunta korostaa myös että kysymyksessä ei ole uusi kaavataso vaan maakuntakaava ohjaa edelleen yhteisen yleiskaavan laadintaa kuten normaalin yleiskaavan

yhteinen yleiskaava voidaan laatia maakuntakaavan ohjausvaikutuksesta poiketen kunhan se sopeutuu maakuntakaavaan ja siihen kokonaisuuteen

valiokunta kiinnitti myös huomiota siihen että maakuntakaavaa ja kuntayleiskaavaa tulee voida katsoa myös niin että ne muodostavat ristiriidattoman kokonaisuuden suurissa linjoissa

valiokunta nosti esiin myös kysymyksen siitä miten tämä yhteisen yleiskaavatyön käynnistäminen ja siihen tarvittavat päätökset tehdään